valitettavasti nyt käy päinvastoin

tämä on aivan selvä asia

ja nyt emme joutuisi tekemään niin julmia leikkauksia kuin mitä hallitus tekee mikäli huolehtisimme siitä että verotulot kerätään asianmukaisesti

ainoa pieni miinusmerkki mikä tulee sitten tähän kokonaisuuteen tulee tietenkin siitä että te pari viikkoa sitten kun tivasitte tästä asiasta tietoja hallitukselta salasitte omat esityksenne esimerkiksi arvonlisäveron suhteen

minä luulin puhemies että tällä kaudella kun olen seurannut tätä politiikan menoa moni asia ei jaksa enää hämmästyttää sen verran on kummallista menoa aina ollut

tämä arviointivaihe tulee päätökseen tämän vuoden loppupuolella ja siellä käydään pykälä pykälältä parhaillaankin läpi palautetta mitä maankäyttö ja rakennuslain toimivuudesta eri toimijoilta meille tulee

mutta kyllä nyt hämmästyttää tässä istunnossa se kun kuuntelee keskustalaisten puheenvuoroja esimerkiksi edustaja hoskosen puheenvuoroa että ei pelkästään hyväksytä keskittämistä vaan hyväksytään se hymyssä suin

tarvitaan myös kuntien toimia edistämään kilpailua ja antamaan erilaisia mahdollisuuksia kannustimia uusille toimijoille tulla rakentamaan

arvoisa puhemies

kuulin kun kysyin tätä asiaa että tämäntyyppiset seikat mitä täällä on tullut tässä yhteydessä ilmi tullaan sitten arvioimaan sen maankäyttö ja rakennuslain kokonaisuudistuksessa ja vielä parhaillaan pohditaan näitä seikkoja

ihan pakko vielä todeta pöytäkirjoihin kuitenkin siitä kun äsken kävimme pienen oheiskeskustelun ed

se oli hyvä että hallitus peruutti tässäkin aikeensa leikata investointiavustukset nuoriso ja opiskelija asumiselta

toisaalta ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmassa joka on juuri startannut tuetaan kaikin puolin myös sitä vaihtoehtoa että ikääntynyt ihminen voisi asua mahdollisimman pitkään kotona muun muassa sitten palveluita ja koteja kunnostamalla

tietenkin täytyy muistaa että vain näillä keinoilla maailma ei tässä suhteessa tule valmiiksi vaan meillä on vielä paljon parantamisen varaa

jos ylipäätään puhutaan kilpailun edistämisestä me tulemme syksyllä uudistamaan maankäyttö ja rakennuslakia siten että me tulemme lakiin kirjaamaan velvoitteen paitsi kuntien maankäyttöön myös kilpailun edistämiseen

mutta ongelmaksi jää että te myös samaan aikaan peruutitte edellisen hallituksen päätöksen nostaa tätä erityisryhmien investointiavustuksen kehystä koska tarve esimerkiksi ikääntyvien asumiselle on valtavan paljon kasvava ja nyt sitten tämä ennakointi on mahdotonta

eli jos teillä arvoisa eduskunta on näihin asioihin terveisiä antaa niin mielelläni niitä otan myös vastaan koska tässä on todellakin merkittävä arviointityö kaiken kaikkiaan käynnissä

filatovin kanssa mikä mahtoi hänen mielestään olla meidän asumiseen kohdistuva lisäveromme

on ollut erittäin epämoraalista se että suomalaiset ihmiset joutuvat lukemaan lehdistä toinen toistaan räikeämmistä tapauksista joissa kansainväliset pörssiyhtiöt jotka tarjoavat verorahoilla ostettuja sosiaali ja terveyspalveluita käytännössä sitten kiertävät verojaan ja hyödyntävät veroparatiiseja

ette te viime kaudella kun te syytitte hallitusta keskittämisestä puhuneet ollenkaan että se onkin edistystä että vähennetään palvelupisteitä ja viedään palvelut kauemmaksi ihmisiltä

yksi asia minkä haluan tässä nostaa esiin on usein keskusteltu asia ja tarve että meidän täytyisi saada tämä eläinsuojeluvaltuutetun virka

arvoisa puhemies

en olisi kyllä uskonut että perussuomalaiset täällä nyt tällä tasolla puhuvat sosialidemokraattinen vaihtoehdosta jossa me puolustamme koulutusta laajasti me puolustamme yliopistoja ja olemme todella huolissamme näistä yt menettelyistä ja siitä että väkeä pistetään pois

samoin lausunnoissa on ollut ehdotuksia siirtymisestä suunnittelijoiden ja työnjohdon kelpoisuuden toteamisen osalta valtakunnalliseen auktorisointiin ja tämän osalta myös kuulin että valmistelutilanne on sen suuntainen että tässä lain kokonaisarvioinnissa myös näihin asioihin kiinnitetään huomiota

jotta tämä verokeskustelu menisi vielä mielenkiintoisemmaksi kehotan katsomaan keskustan omien esitysten seuraavaa sivua jossa puhutaan keskustan esitysten vaikutuksesta kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen muutokseen

kyllä minä puhemies kovasti nyt ihmettelen ja tiedän etten ole ainoa sillä kyllä moni on tuolla maakunnissa kysynyt esimerkiksi pirkanmaalla lakkautusuhan alla olevista junayhteyksistä

totta on kun katsoo nyt tätä hallitusohjelman kokonaisuutta että valitettavasti te olette leikkaamassa asumiseen liittyviä tukia merkittävällä tavalla paitsi uudistuotannosta käytännössä myös tänään puheena olleesta korjausrakentamisesta

silloin kun hallitus viime syksynä näitä korotusesityksiään teki me emme sitä nimenomaan tästä syystä kannattaneet muita ympäristöveroesityksiä kyllä

eli siis se omalta osaltaan pystyisi kuitenkin vähin kustannuksin lisäämään merkittävällä tavalla eläinten hyvinvointia

mutta koska tämän lähtökohta oli se että suurin piirtein olemassa oleva säätely säilyy sellaisenaan pykälien määrä yksinkertaistuu selkeytyy ja vähenee ja kelpoisuudet nostetaan lain tasolle niin sen vuoksi tässä ei ryhdytty nyt sen isompiin muutoksiin joita sitten myöhemmin saattaa olla tulossa

se liittyy myös tähän kysymykseen mikä täällä nostettiin esiin tästä valvonnasta

siitä on tullut todella paljon nyt huolta

ainakin minulle ihmiset tuolla kadulla monta kertaa tulevat kertomaan huolensa siitä että ei ole oikein että verorahoilla ostettuja kansainvälisten pörssiyhtiöiden voittoja sitten pimitetään ulkomailla

voisitteko ajatella nyt niin että peruuttaisitte myös aikeenne leikata tästä korjausrakentamisesta

valvontaresurssit ovat vähäiset ja suomessa ei kyetä ollenkaan siinä määrin valvontaa suorittamaan kuin eläinten hyvinvointi edellyttäisi

se palvelee paitsi sitä että me pidämme ihmisten kodit hyvässä kunnossa myös sitä että tässä suhdannetilanteessa me saisimme merkittävällä tavalla lisää työllisyyttä

ja kaiken kukkuraksi arvoisa keskusta te nostatte tasaveroa te nostatte yleistä arvonlisäveroa eli vielä näiden työntekijöiden lasten vaatteetkin kallistuvat kun mennään sinne kauppaan

mitä tulee vielä tähän aiempaan kysymykseen toivon kyllä että ministeri jaksaisi nyt ihan tosissaan pitää lähiöiden puolta ja jatkaa niitä kehittämistoimia koska niistä ainakin viime kaudella kovasti kovasti tuli myös myönteistä palautetta

paljon kiitoksia arvoisa puhemies

tämä ei kerta kaikkiaan ole reilua

jäävuoren huippuna liechtensteinilaisen pankin kautta yksittäishenkilöt ovat salanneet verojaan kymmeniä miljoonia

toinen iso ongelma

elleivät minun silmäni nyt ihan erehdy niin minä kyllä näkisin että tuolla aitiossa nyt istuu kokoomuslainen valtiovarainministeri ja näyttääpä siellä olevan edustaja kaikkosenkin puoluetta edustava ministeri

leikkaamalla koulutuksesta te hidastatte talouskasvua te hidastatte talouskehitystä ja kaiken kukkuraksi tarjoatte erittäin epätasa arvoisen tulevaisuuden suomalaisille lapsille ja nuorille

veroviranomaisella on ollut vuosien työ päästä näiden vyyhtien jäljille ja siksi on erittäin tärkeää puhemies että juuri nyt esimerkiksi on monta erilaista kansainvälistä tiedonvaihtosopimusta joita käsittelemme muun muassa siellä verojaostossa jotta tiedonsaanti viranomaisten välillä nyt ja tulevaisuudessa helpottuu

yksi niistä on se että valtion asuntorahastoa tarvitaan jatkossakin asukkaiden rahastona kotien rakentamisen rahastona

yksi asia missä ei tarvita edes lainsäädäntöä on se mikä tuli esille viime keväänä kun näimme jälleen kerran ikäviä osoituksia joittenkin eläinten kohtelusta tuotantotiloilla

pidän tärkeänä että tulevaisuudessakin kuten myös tällä kaudella tehdään lisää kohtuuhintaisten asuntojen syntymistä tukevia toimenpiteitä ja olen sitä mieltä että niitä parannettuja tukiehtoja joita tällä kaudella on tehty tultaisiin jatkamaan toivottavasti myös ensi kaudella

meillä on myös sen osalta nyt uudistusta käynnissä

onneksi te edes nyt tässä asiassa olette johdonmukaisempi

eli hallitus on tässä rakennepoliittisessa ohjelmassaan päättänyt että me uudistamme myös rakennusvalvontaa siten että sitä kootaan suurempiin yksiköihin jotta se voisi olla tehokkaampaa ja tuloksellisempaa ja jotta sieltä löytyisi enemmän asiantuntemusta

eduskunnan käsittelyyn tämän myötä tuodaan nyt sekä kattavuudeltaan että merkittävyydeltään minun mielestäni ihan historiallinen lainsäädäntöhanke

me tarvitsemme toimia laillisen veronkierron porsaanreikien tilkitsemiseksi me tarvitsemme toimia viranomaisten tiedonsaantioikeuden laajentamiseksi ja näitä tehdään parhaillaan

siinä suhteessa on myös hyvin kiire sillä toimenpiteellä että ministeriö itse katsoo eläinsuojelumääräystensä tason ja sen että ne ovat riittäviä

kimmo sasin hyvin vuolasta ylistystä hallituksen budjettiesityksestä en malta olla mainitsematta että kesällä meitä haastateltiin aamulehdessä ihan samassa jutussa ja siinä jutussa ed

nimittäin aiemman hallituksen aikana aina lisätalousarviot sosialidemokraattien vaatimuksesta tehtiin työllistäviksi lisätalousarvioiksi

arvoisa herra puhemies

tässä on monta eri toimenpidettä mutta kyllä arvoisa puhemies minä olen saanut varsin hyvää palautetta ihan alaltakin siitä että nämä sääsuojausasiat pistetään kuntoon ja minä olen kyllä sitä mieltä hyvin vakavasti että meidän kaikkien täytyy tehdä kaikkemme jotta rakentamisen laatua voidaan tästä päivästä parannus tämä kysymys on tällä erää käsitelty ehdimme ottaa vielä yhden kysymyksen parantaa

tämä kapasiteetin kasvattamisen periaatteethan nimenomaan edellisen hallituksen loppukaudella silloinen pääministeri kiviniemi ihan julkisesti suomenmaassa kertoi että näin tulee tapahtumaan

yksi tärkeä asia mikä ei myöskään maksaisi mitään mutta edis täisi merkittävällä tavalla eläinten hyvinvointia on se että eläinsuojeluasiat siirrettäisiin maa ja metsätalousministeriöstä ympäristöministeriöön

me emme pitäneet sitä hyvänä

sasi itse sanoi että hän ei ymmärrä ollenkaan tämän ruuan arvonlisäveron alennuksen päälle se on täysin huono toimenpide tai jotain tällaista

vuosittain budjetoidaan tähän lisää rahaa jotta harmaata taloutta voidaan torjua

miten hallitus aikoo pärjätä tämän nuorten työttömien ongelman kanssa jos te ihan oikeasti jätätte nuoret yksin ja odotatte jotain ensi syksyä

sen lisäksi on käynnissä ympäristöministeriön tukema valtakunnallinen hissihanke johon osallistuu kymmenen isointa kaupunkia ja yrityksiä ja myös tällä joudutetaan hissien rakentamista

nimittäin kokouksissa käymällä ja papereita tekemällä ne asiat selviävät ja kyllä täällä eduskunnan kokoustiloissa olemme esittäneet täällä istuntosalissa oman vaihtoehtomme ja tulemme jatkossakin oman vaihtoehtobudjettimme tekemään

täällähän tulee nyt uutisia

niitä ei leikata

esimerkiksi yksi konkreettinen teko joka on jo tehty on se että rakennustyömailla täytyy näissä tunnisteläpysköissä nykyisin olla myös veronumero joka omalta osaltaan harmaata taloutta torjuu

siitä minun mielestäni te ette voi anteeksi vain käsiänne pestä vaikka ymmärrän toki nämä vaalitaktiset kuviot ja muut että nyt on sitten kuppi vähän erilainen ja taloja poltellaan eri sävyyn kuin viime kaudella

kaikki kynnyskysymykset on toteutettu

päinvastoin te olette ensi vuonna leikkaamassa työllisyysmäärärahoja

olen kiinnittänyt paljon huomiota arvoisa puhemies viime aikoina asuinalueisiin ja lähiöihin ja niiden ympäristöön ja minun tavoitteenani ja ympäristöministeriönkin lähiöajatusten tavoitteena on nimenomaan kehittää koko asuinympäristöä viihtyisämmäksi yhteisöllisemmäksi sekä myös esteettömämmäksi

ihan oikeasti rehellisyyden nimissä voisitte nyt kertoa miten te tämän tilanteen tässä ja nyt ratkaisette

olen täsmälleen samaa mieltä

meillä on punaisena lankana reilu meininki arvoisa pääministeri se että verotus toimii niin että rikkaampi maksaa vähän enemmän ja köyhempi vähän vähemmän ja uskon että tässä on se sama linja ja ideologinen ajattelu minkä pohjalta esimerkiksi santeri alkio olisi saattanut tehdä veromallin

puhemies

te itse vaaditte itseltänne silloin kun mentiin tekemään kreikka ykkösiä ja irlanteja että nyt tarvitaan sijoittajavastuuta ja tarvitaan vakuuksia tarvitsee rajata veronmaksajien riskejä mutta aina kun te palasitte neuvotteluista kävi niin että näitä vain kerta kaikkiaan ei toteutettu

mutta vähän mietin mitä nyt mahtavat tähän äskeiseen uutiseen sitten kommentoida kenties mari kiviniemi tai matti vanhanen jotka nyt eivät ole paikalla tai ehkä sitten kuulemme tuomo puumalalta joitakin kommentteja näihin uutisiin

kyllä ainakin itse silloin kun tämä päätös tuli sanoin nimenomaan että tämä tulee veronmaksajalle hyvin kalliiksi siinä suhteessa että nyt tällaisilla toimilla paikataan hallituksen epäonnistunutta äärimmäisen passiivista politiikkaa suhteessa puutulleihin

sitä ei auta mikään muu kuin se että panostamme sinne lisää

tämä on mahdollista muun muassa niin että asukkaat itse pääsevät suunnittelemaan asuinalueitaan lapset ikäihmiset ja tätä kautta erilaisten ratkaisujen myötä saamme varmasti myös asuinympäristöstä esteettömämmän sosiaalisemman

siksi minua huolestuttaa kovasti tämän hallituksen linja siitä että nyt olemme isosti siirtymässä kohti tasaveroa

lisäksi tällä lainsäädännöllä pyritään luomaan entistä paremmat edellytykset keskenään kilpailevalle liiketoiminnalle viestintäteknologian kehitykselle ja innovaatioille

mutta toinen uutinen eittämättä puhemies oli se että edustaja pekkarinen sanoitte tuossa aluksi että meidän pitää tinkiä kulutuksesta ja se minua nyt kiinnostaisi tietää että mitä se mahtaa tarkoittaa

kyllä kuntien hankinta ja wallacia lajin hankinta hankintoja tehtäessä ehdottomasti pitää pystyä tulevaisuudessa puuttumaan myös niihin asioihin että siellä ei sitten suosita näitä veroja kiertäviä firmoja

silloin kun kreikka ykkösessä annettiin rahaa pois ilman vakuuksia teidän pääministerinne matti vanhanen totesi että tämä on hyvä bisnes ja nyt kun tämä hallitus toteuttaa vakuudet niin sanotaan että ei me nyt serpentiiniä täällä heitellä

useampia satoja miljoonia menee nyt tähän kun samaan aikaan hallituspuolueista sanotaan että esimerkiksi esityksemme maksuttomasta päivähoidosta joka itse asiassa maksaa paljon vähemmän kuin se on täysin epärealistinen ja taloudellisesti mahdoton

ylisuurille veronkevennyksille on ollut tilaa samaan aikaan kun sitten on esimerkiksi kunnallisia palveluita rapistettu ja tämä ei ole mielestäni sellaista meininkiä mikä olisi reilua kaikkinensa

kysyjä puhuu siinä mielessä erittäin olennaisesta asiasta että valtio ei yksin ratkaise sitä että meille syntyisi kylliksi kohtuuhintaisia koteja ihmisille vaan me tarvitsemme myös kuntien toimia hyvin vahvoja sellaisia